mutta ministeri tästä teidän puheenvuorostanne kyllä tuli vähän eri käsitys alasta kuin se mitä tuolta kentältä yliopistoilta lastenhoitajilta lastentarhanopettajilta peruskoulunopettajilta ja toiselta asteelta saa kuulla

kiinnittäisin huomiota myös siihen että uusiutuvien kannattavuustuottavuus kehitys on koko ajan maailmalla parantunut huimaa vauhtia

onko kokoomus sellainen puolue jonka mielestä veronmaksajien rahoja siis tässä on kysymys veronmaksajien rahoista annetaan verotukiin henkilöille jotka tienaavat sillä vaikka se ei ole tämän verotuen alkuperäinen tarkoitus

suomessa biotalouden ja meidän uusiutuvien vahva osuus perustuu teollisuuden sellunkeiton sivutuotteena tulevaan vahvaan osaamiseen mikä meillä on ollut pitkään ja se on hyvää mutta näistä uusista uusiutuvista me olemme jäämässä jälkeen

niitä motiiveja millä ihmiset ovat britanniassa äänestäneet eu jäsenyyttä vastaan on ollut tähän pinnalliseen keskusteluun ja eun hyötyihin ja suoranaisiin valheisiin liittyviä asioita se että euhun menevä raha voitaisiin suoraan palauttaa johonkin muuhun

kannatatteko verotukea ihmisille vastoin tämän verovähennyksen perustetta

jos me emme edistä uusilla ratkaisuilla tuulivoimaa aurinkovoimaa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa bioenergiaa ja sitten kysyntäjoustoilla joustoa myös siellä kulutuspuolella ja laitteisiin

mutta siellä on myös ollut taustalla huoli ihmisten ulkopuolisuudesta syrjäytymisestä ja lisääntyneestä eriarvoisuudesta joka on britannian kaltaisessa luokkayhteiskunnassa vakava ongelma

se tuntuu ja toivoisin että kokoomus ei todellakaan hehkuta sitä että mitä vähemmän rahoja sitä hienompaa suomalaisten koulutukselle niin kuin edustaja sarkomaa teki

jatkossakin on tärkeätä että eu edistää koko eun tasolla uusiutuvaa energiaa ja myös suomessa varmastikin seuraava hallitus asettaa riippumatta siitä tuleeko eusta sitova tavoite oman kansallisen tavoitteen koska meille uusiutuvalla energialla on pitkällä aikavälillä hyvin keskeinen rooli siinä että kotimaiset puhtaat energialähteet kehittyvät me saamme vientimarkkinoita ja me olemme edelläkävijä vaikka biomassasektorilla myös kansainvälisesti

arvoisa puhemies

ministeri jos eduskunta erityisesti päivähoidon ja etsivän nuorisotyön nuorisotakuun korvaavia toimia haluaa rahoittaa lisää miten te olette valmis auttamaan tässä

tarkat hallituksen kannat näistä yksityiskohdista täsmentyvät myöhemmin mutta meillä on yhteinen alustava myönteinen kanta tähän että lähdetään yleisen päästövähennystavoitteen kärjellä ja sitten biopolttoaineiden osalta ja uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta on tärkeää että työ siellä jatkuu ja arvioidaan pystytäänkö esimerkiksi kehittyneille biopolttoaineille asettamaan myös oma tavoite eu tasolla

me olemme jääneet juuri sen takia meidän teollisuutemme kehittämisessä ja vientinäkymissä jälkeen ruotsista tanskasta ja saksasta jotka ovat panostaneet talouden rakenteen uudistamiseen ja uusiin kasvualoihin

tässä olennaista on se että pystytään edistämään sellaisia biopolttoaineita jotka oikeasti vähentävät päästöjä eivätkä aiheuta haitallisia sivuvaikutuksia

kasvuinvestoijat ja yrittäjät sanovat että tarvitaan kannustimia siihen että pääomia saadaan siihen suuntaan ja tämä venäläisen rosatomin valitseminen on pois tästä vaihtoehtoisesta kehityksestä jota pitäisi nopeuttaa

aivan lopuksi arvoisa puhemies

laajemmin kuin ilmasto ja energiapaketissa resurssitehokkuus on eun koko taloudelle teollisuuden työpaikoille taloudelliselle tuottavuudelle ja ilmasto ja energiapolitiikalle aivan keskeinen kysymys

mutta arvoisa puhemies loppuun haluan sanoa myös sen että tämän hankkeen hyväksyminen perjantaina tarkoittaisi sitä että eduskunta kantaa vastuun siitä että epävarmuus suomen energiamarkkinoilla jatkuu

kun luonnonvarojen hinnat maailmalla ovat kovassa nousussa ja eu tuo ison osan raaka aineistaan ulkopuolelta niin se että me osaamme saada vähemmästä irti enemmän on myös osana ilmasto ja energiapakettia keskeistä ja silloin me pystymme kotimaisilla biopolttoaineilla jätteiden hyödyntämisellä biopolttoaineissa esimerkiksi sivuvirtojen hyödyntämisellä maataloudesta saamaan lisää tuloa maatalouteen lisäämään kannattavuutta siellä poistamaan jäteongelmia ja vähentämään sitä että me tuomme öljyä joka heikentää meidän vaihtotasettamme

ei ole mitään takeita siitä että tämä hanke etenisi suunnitellusti vaan pikemminkin hyvin vahvat arviot siitä että rosatomin toimitusvarmuudessa on epävarmuuksia hankkeen omistajapohjassa on epäselvyyksiä kustannukset voivat nousta ja tämä hanke voi vielä myöhemmin kaatua

arvoisa puhemies

me tulemme käymään komission kanssa tosiaan keskusteluja tammikuussa

on tavallaan hyvä että tämä laskentamalli on nyt ratkaistu koska meillä on vuosi aikaa katsoa sitä miten tämä oikeudenmukaisesti otetaan huomioon meidän päästövähennysvelvoitteessamme seuraavalle kioto kaudelle

komissio todellakin teki hyvin selväksi että koska suomi oli tässä tilanteessa rakentava ja edesauttoi koko globaalin ilmastosovun ratkaisemista he ovat hyvin myötämielisiä löytämään meille edullisen ratkaisun

ministeri katainenkin tätä hallituksen linjaa on hyvin puolustanut joskin sitten taas kokoomuksen puheenvuoroissa painotetaan sitä että kakkua pitää kasvattaa

minä haluan korostaa sitä että kakkua ei kannata kasvattaa sillä ehdolla että tuloerot kasvavat koska suhteellisillakin tuloeroilla on merkitystä ja köyhyyden vähentämisessä ja tuloerojen kaventamisessa on tärkeää se että yhteiskunnassa säilyvät riittävän pienet tuloerot niin että ihmisten keskinäinen luottamus säilyy

tämä liittyy siihen että on tärkeätä että työn verotuksessa jatkossa jos verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta kulutukseen sitä silloin korvataan pienituloisille ja niin tämä hallitus on tehnyt

meidän pitää joko pystyä nostamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturvaa elikkä työttömien perusturvaa ilman että ansiosidonnainen nousee jolloin rahat käytetään tehokkaimmin tai ainakin edes helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista niin että olisi kannustavampaa päästä työelämään

vihreiden vaihtoehdossa täällä on muitakin oppositiopuolueita he voivat vastata omasta puolestaan valtiontalouden tasapaino saavutetaan kahdessa vaalikaudessa ja siinä painotetaan enemmän työllisyyden nostamista kannustinloukkujen purkamista ihmisten auttamista auttamaan itse itseään tekemällä työtä

isäni on emeritus kasvatustieteen professori ja entinen laitoksen johtaja pienehkössä opettajankoulutuslaitoksessa ja vähän kuulosti pahalta että te pidätte vanhassa kiinni pitäytymisenä sitä että savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kaltainen laitos voisi jatkossa jatkaa

teidän vaihtoehdossanne tehdään yhdessä vaalikaudessa todella rumaa jälkeä siinä että hyvinvointivaltion perusrakenteita murennetaan leikataan siis jos mietitään sitä vastuuta ja sitä missä se kova arvovalinta on tapahtunut ylisukupolvisesta vastuusta siinä miten kohdellaan iäkkäitä ihmisiä jotka ovat jo tehneet paljon tämän maan eteen erityisesti pienituloisimpia eläkeläisiä ja sitten leikataan paljon lapsilta tulevaisuuden osaamisesta mikä aiheuttaa koulupudokkuutta

tämä on ratkaistava tulevaisuudessa

vihreiden mielestä pitää tehdä uudistuksia mutta kysymys on siitä uudistetaanko työelämää ja sosiaaliturvaa sellaiseksi että se lisää ihmisten valinnanvapauksia vai rajoittaako se

haluan sanoa vielä sen että kela esitti eilen myös laskelmia miten eläkeläisiin kohdistuvat veroratkaisut ja tukiratkaisut vaikuttavat keskimäärin

me emme siis maksa tästä varsinaisesta hiilinielumallista yhtikäs mitään

me kannatamme sitä että elinkeinoja uudistetaan julkisilla investoinneilla ja avaamalla vaikka julkista dataa avoimeksi niin että saadaan digitalisaatiota energiaremonttia

oli todella kova paine kehitysmailta ja monilta teollisuusmailtakin että hyvitystä ei saa ollenkaan koska se nähtiin tapana yrittää vähentää päästövelvoitetta muualla

ei tule oikeita uudistuksia

se että me voimme vähentää metsäkatoa kansallisilla toimenpiteillä pienellä ohjauksella vähentää sitä metsäkadon puolella olevaa meille tulevaa muuttunutta tilannetta

tosiaan jos komissio hoitaa asian niin kuin me olemme keskustelleet niin suomi voi välttyä täysin kustannuksilta mikä on erittäin hyvä saavutus ottaen huomioon sen että kaikilla oli paineet tehdä tiukempia sitovampia ratkaisuja jotta ilmastonmuutosta voidaan rajoittaa yhä tehokkaammin

vihreät esittelee oman vaihtoehtobudjettinsa lähiaikoina ja siinä tulee koko kokonaisuus ja edustaja zyskowiczkin voi perehtyä siihen kun hän on ollut siitä jo monta kertaa keskusteluissa kiinnostunut

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies siis se arvovalinta on se suojataanko nyt kaikkein heikko osaisimpien etuuksia ja tulevaisuuteen panostamista koulutuksen kautta vai lähdetäänkö nyt hätäpäissä kun on kauhea kauhea kiire kun velkakello tikittää leikkaamaan juuri niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita jotka takaavat sen että me pärjäämme myös tulevaisuudessa

onko oppositio vakavissaan

tämä hallitus ottaa sen riskin että arvioimatta kokonaisvaikutuksia se lisää köyhyyttä eläkeläisillä heikentää lasten mahdollisuuksia koulutukseen ja lisää koulupudokkuutta

hallitus on luvannut laittaa rahaa kaikkiin niihin kipupisteisiin mitkä ovat keskustelussa tulleet esille ja te haluatte vaan sanoa että no me laittaisimme vielä enemmän

nyt ei vaan voi murehtia tätä tilannetta missä me olemme nyt vaan tulee luoda myös uutta kasvua ja hallituksella on kokonaisnäkemys tästä toivoisin että teilläkin olisi kokonaisnäkemys esimerkiksi siitä kuinka paljon me olemme voineet saada elvyttävää vaikutusta sillä että ekotehokkuusinvestointeja on tehty kotitalousvähennyksen avulla

ja eläkeläisten osalta täytyy sanoa että eläkeläisten asumistuki ja eläkeläisten perusturva on ollut tarkoituksella korkeampi koska heidän ei odoteta sen lisäksi hakevan työtä menevän työelämään vaan se on heille pysyvä perusturva jonka pitää olla riittävällä tasolla että me osoitamme kunnioitusta heidän työlleen tämän maan rakentamisesta

arvoisa puhemies

he voittavat sillä

jotkut valitsevat oman auton käytön vain sen takia yhteisten ratkaisujen sijaan että sillä tienaa

tämä on yleisesti todettu että tämä ylimääräinen kompensaatio olisi perusteltua poistaa koska se ei ole korvauksen peruste

onko kokoomus puolue joka haluaa maksaa ihmisille valtion kassasta veronmaksajien rahoilla ylisuuria korvauksia vaikka ne eivät vastaa alkuperäistä tarkoitustaan

perkiölle voisin todeta että täällä ei ollut tässä keskustelussa ryhmäpuheenvuoroja ja ehkä kannattaisi hiukan suhtautua maltillisesti siihen että minä ilmoitin jo mikä on vihreiden ryhmän kanta ollut tässä asiassa

arvoisa puhemies

kun olemme sitä mieltä että ihmisoikeudet ovat yhtäläiset kaikille niin herää kysymys miksi erotella vähemmistöjä enemmistöstä miksi kohdella käsitteiden osalta eri tavalla miksi rekisteröity parisuhde riittäisi

mutta koska se autonomia on niin vahva on hyvä että tulee myös ulkopuolista osaamista lisää jotta yliopistot voivat käyttää sitten järkevästi eri alojen asiantuntemusta hyväksi myös kansainvälistä akateemista asiantuntemusta

lainsäädäntö vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen toisiinsa suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa yleensä ja jos me mietimme lapsia jotka kasvavat tässä maassa jokaisella lapsella pitää olla oikeus itseilmaisuun ja kasvaa omanlaisenaan nuorena

arvoisa puhemies

meidän on saatava nuorten ja lasten kiusaaminen loppumaan ja osoitettava että sama oikeus avioliittoon kuuluu kaikille pareille

se ei ole keneltäkään pois se ei rajoita kenenkään elämää se ei rajoita kenenkään vapautta toteuttaa omassa elämässään omaa uskonnollista tai henkilökohtaista vakaumustaan ja se ei rajoita minkään uskonnollisen yhteisön toimintaa

tämä laki velvoittaa kaikki viranomaiset omassa toiminnassaan arvioimaan miten me fiksusti otamme käyttöön tietoyhteiskuntaratkaisuja miten me fiksusti voimme yhdistää liikennepolitiikkaa jätepolitiikkaa energiatuotantoa asumista ja maataloutta niin että me saamme päästöjä vähennettyä jatkuvasti

tässä on viime viikkoina tosiaan käyty niin kuin tänään salissakin aika laajapohjaista veropoliittista keskustelua ja hyvin aatteellista sellaista mikä on ihan virkistävää

haluan korostaa sitä että sitran yliasiamies kosonen on esimerkiksi korostanut sitä että meidän pitää suomessa siirtyä uudenlaiseen johtajuuskulttuuriin jossa pystytään hyödyntämään uudenlaisia fiksuja ratkaisuja tässä verkostomaisessa maailmassa tarvitaan erilaisia ratkaisuja iso kirjo niitä eikä tehdä vain niin että rakennetaan joku ydinpömpeli ja unohdetaan sitten se yhteiskunnan uudistaminen niin kuin puolueet usein tuntuvat ajattelevan

tässä on esimerkiksi tullut voimakkaasti esille keskustelussa se miten varmistetaan että tuloeroja voidaan jatkossakin kaventaa jos vaikka työn verotuksen

hallitus harrastaa veropolitiikassaan kauaskantoista kestävää vihreää tulevaisuuden suomalaista yhteiskuntaa rakentavaa politiikkaa

me luomme uusia työpaikkoja uutta työllisyyttä sillä että verotuksen painotusta siirretään työllisyydestä kulutuksen ja ennen kaikkea ympäristökuormituksen verotukseen

kun tässä nyt nostetaan tätä pienituloisten verottoman tulon rajaa niin miten valtiovarainministeri näkee että jatkossa voidaan varmistaa se että verotus on sosiaalisesti oikeudenmukaista vaikka sitten välillisten verojen puolella laajennettaisiin veropohjaa

arvoisa puhemies

minua ihmetyttää se että suomessa on niin lyhytnäköinen vasemmisto oppositio että te saivartelette tämän suuren saavutuksen edessä ja toteatte että no olisihan se ympäristöohjaus kiva mutta sitä ei sitten tehdä näin ja näin ja näin ja loppujen lopuksi ei sitä varmaan kannata tehdä ollenkaan kun se menisi kuitenkin väärin

vastauksena sekä edustaja salolaiselle että edustaja heikkilälle

mitä paremmin suomalainen maanviljely suojelee myös meidän ympäristöämme pitää vesistöistä huolta sitä enemmän se tukee suomalaisten halua ostaa suomalaista ruokaa ja suomessa tuotettua ruokaa

me haluamme vähentää päästöjä suomessa ja tehdä sen niin että suomen talous menestyy ja me saamme siinä lisää työpaikkoja puhtaista päästöttömistä ratkaisuista

on tärkeää varmistaa vihreän verouudistuksen sosiaalinen oikeudenmukaisuus

tämä hallitus on pyrkinyt siihen

jos ajatellaan itämeren ravinnekuormitusta kokonaisuudessa niin maanviljelyllä on hyvin suuri osuus siitä ja näin ollen koko järjestelmän kokonaisuudella ja sillä että ympäristötuki mahdollisimman tehokkaasti vähentäisi ravinnekuormitusta on iso rooli siinä että itämeri säilyy puhtaana ja sen ekologinen laatu ja kalakannat ovat kunnossa

kansainvälinen ilmastosopimus syntyy vain silloin kun kaikki maat ovat mukana ja tämä ilmastolaki on jo nyt saanut positiivista huomiota että katsokaa eu maatkin tekevät jotain ehkä mekin voimme tehdä enemmän

viime vuosina eu on ollut menettämässä johtajuuttaan ilmastopolitiikassa ja on tärkeää että me myös uuden teknologian käyttöönoton kannalta otamme sen käyttöön

sitä kautta voimme nauttia hyvästä puhtaasta merestä

raville totean että myös infrastruktuuripuolella tarvitaan vihreää rakennemuutosta ja siksi vain toin esille että raideliikenne on tulevaisuudessa lyhyillä yhteyksillä kannattavampaa kuin lentoliikenne ja tähän viittasin

ympäristötukijärjestelmän uudistaminen siihen suuntaan että saadaan yhä enemmän kustannustehokkaampia toimia näitten peltojen ravinnepäästöjen vähentämiseksi on tärkeätä ja tätä työtä tehdään ministeri koskisen johdolla hyvässä yhteistyössä

tässä velvoitetaan valtiota ja julkista valtaa ja kuntia toimimaan fiksummin mieluummin sellaista sääntelyä että uutta teknologiaa on helppo ottaa käyttöön että sitä voidaan ottaa mieluummin käyttöön kuin pysyä vanhassa sen sijaan että meillä on edelleen sellaisia esteitä että uusia vähäpäästöisiä ratkaisuja ei elinkeinoelämässä voi ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

tästä savonlinnasta kaksi asiaa

siis paras kompromissihan olisi se että yliopistojen tulosohjausjärjestelmää rahoitusmallia uudistettaisiin niin nyt kun tänä keväänä niitä neuvotteluja käydään että sen sisällä olisi paremmin tämäntyyppiset erityistehtävät niin kuin alueellisesti sijoittuva opettajankoulutuslaitos ja silloin saataisiin pitkäjänteinen rahoitus

arvoisa puhemies

olisin kyllä aika varma että edustaja sarkomaa ja ne sivistysporvarit joita tässä salissa vielä on jäljellä puhuisivat toisella tavalla jos he eivät joutuisi puolustamaan hallituksen politiikkaa koulutuspolitiikan osalta joka on yksinkertaisesti huono mutta te sitä yritätte puolustaa

minulla on sellainen käsitys että kun yliopistot ovat näitten kovien leikkausten kohteena niin vaikka te valtakunnallisesti lisäätte sitä mahdollisuutta ottaa näitä lastentarhanopettajapaikkoja niin on epävarmaa ovatko kaikki yliopistot halukkaita ottamaan ne paikat vastaan koska heidän taloudelliset resurssinsa ovat näistä koulutusleikkauksista johtuen niin tiukkoja

me uudistamme peruskouluja me uudistamme toista astetta ja korkeakouluja mutta ne rakenteiden muuttamisesta tulevat säästöt menisivät koulutuksen laadun parantamiseen tutkimuksen parantamiseen ryhmäkokojen pitämiseen pieninä että varmistettaisiin että koulutuksen taso nousisi ja että koulupudokkuus vähenisi